tekojen ja niistä määrättävien rangaistusten tulisi olla oikeudenmukaisessa suhteessa ja pisteytysjärjestelmässä olisi voitu ottaa huomioon millä teoilla oikeasti on vaarannettu liikenneturvallisuutta ja vakavuuden perusteella tosiaankin pisteytetään

heidän tunnuslauseensa on

tämä on kolumnisti taneli heikan kirjoitus

haluan todeta tosiaankin myös että uusi yhtiöhän tarjoutuu öljyvahinkojen torjuntatehtäviin ja siellähän on myös muita tehtäviä vesiväylien hoito kanavien käyttö ja kunnossapito ja vesirakentaminen ja suunnittelu asiantuntijapalvelut merenmittaus ja niin edelleen

no minä olen sen verran vanha ihminen että olen nähnyt jo korpilammet ja kaikki nämä konsensuksen alkuvaiheet kun niitä runnattiin kekkosen toimesta

edelleen työntekijöiden asemasta kyllä tietysti huolta voi kantaa ja täytyy toivoa että toteutuisi esimerkiksi se henki mikä tässä mietinnössä on kirjoitettu että

eli kunnioitan kolmikantaa tietysti pyhästi ja syvästi kumarran sitä ja olen sitä mieltä että kaikki pitää sopia kolmikannassa mutta en allekirjoita sitä etteikö hallitus voisi esittää myös aloitteita

kaltiokumpu että näissä täytyy tehdä kyllä selvä ero silloin kun on tällaiset pienet pienet rikkomukset ja taas sitten vakava piittaamattomuus liikenneturvallisuudesta

tein heitetään eteinen ja neidot ovat heille kun toimihenkilöt siirtyvät niin heidät otetaan perustettavan osakeyhtiön työntekijöiksi eikä ainakaan huononisi henkilökunnan asema tässä uudessa yhtiömuodossa

tässä kyllä ei voida ihan samalla skaalalla arvostella tätä mutta aivan oikein niin kuin ministerikin sanoi tässä ei ole pelkästään ammattikuskeista kysymys vaan ihmisistä jotka tarvitsevat esimerkiksi omaishoitajat ja maaseudulla joissakin tietyissä töissä olevat ajokorttia

ennen kaikkea meidän täytyy ottaa suomessa huomioon kalliit kuljetuskustannukset pitkät etäisyydet se että ihmisten täytyy pystyä kuljettamaan tuolla sekä tavaraa että toisia ihmisiä

ymmärtämystä tähän ei ruoskita itseämme hengiltä myöskään liikenteessä

jotenkin vain paradoksaalista että kun täällä käsiteltiin lex nokiaa niin meitä syytettiin siitä että me kuuntelemme liikaa työmarkkinajärjestöjä ja nyt tosiaan sitten kun pääministeri esittää jotakin niin sekin on kritiikin paikka tai sanotaan vaikka koko sosiaalitupo jonka oikeastaan periaatteessa työnantajat ja työntekijät sopivat

miksi meillä tosiaan jäädään aikaisemmin eläkkeelle kuin muissa pohjoismaissa ja miksi suomalaisessa johtamiskulttuurissa ei ole kehumisen aihetta

arkkiatri risto pelkonen on todennut että työuran jatkaminen hyödyttää osaa kansalaisista osaa taas ei

haluaisin kiinnittää myös huomiota siihen käytinkin repliikkipuheenvuoron siitä miten masentuneiden ihmisten työhön palaaminen pitäisi tehdä helpommaksi ehkä räätälöiden ja vähän pienemmällä työmäärällä koska se kynnys saattaa nousta niin kovaksi kun palaat pitkän ajan jälkeen työpaikalle että se on todellakin hankalaa sieltä tulla enää työelämään

hyvä että nyt työmarkkinajärjestöt ja hallitus ja työryhmä voivat yhdessä pohtia tätä asiaa miten työuria pidennetään

eli me tarvitsemme myös evidenssiä millä tunnistaa ihmisiä niin että kun palvelu tarjotaan sähköisesti palvelun lähettäjä tietää kuka on se käyttäjä

on todella tarpeen ottaa paremmin huomioon suuresti vaihtelevat alueelliset erityispiirteet ja paikalliset tarpeet maakuntien oma asiantuntemus ja totta kai myös liikenneratkaisut ja työssäkäyntialueet

meillä pirkanmaalla esimerkiksi nokian tampereen ja ylöjärven rajoilla olisi ollut suunnitteilla järkevä kaupan keskittymä logistisesti hyvässä paikassa tampereen ohitustien varressa

sekin on totta että on olemassa tietoa ja taitoa huippurikollisilla jo projisoida jopa sormenjälkiä ja niitä manipuloida

jos samaan aikaan vaikeutetaan henkilöautoliikennettä keskustoihin niin sehän on selvää että perheet äänestävät sitten kumipyörillään kun he ostavat esimerkiksi viikon ruoat kerralla tällaisista paikoista

päivittäistavarahan ostetaan kuitenkin useimmiten lähiökaupasta tai kuntakeskuksesta

minä olen sitä mieltä että kun törkeitä rikoksia selvitetään kyllä se muu yhteys täytyisi ensin osoittaa ja sitten vahvistuksena ovat sormenjäljet jos oikeus näin päättää

sit kun löydetään tämä ihmisten ja mahdollisesti jonkun kuolleen ihmisen tunnistamiseen on tarpeellista niin kuin tässä aivan oivallisesti ed

kaltiokumpu sanoi

mutta sen voin sanoa että kyllä tässä on paljon puhuttu tästä työurien pidentämisestä

muun muassa viime kaudella tulevaisuusvaliokunnassa puhuttiin yli puoluerajojen tästä asiasta ja siitä vaan täytyy löytää nyt keinoja miten se tapahtuu sekä nuoremmasta päästä että myös vanhemmasta päästä ja niin kuin sanoin myös sieltä keskipuolelta kun on ihmisiä jotka ovat joutuneet jättäytymään pois töistä esimerkiksi masennuksen vuoksi

tämä on vain tosiasia joka meidän täytyy keinolla tai toisella toimittaa

viitanen kuunnellut puheeni minähän nimenomaan puhuin siitä että tämä eläkekeskustelu ylipäänsä täytyisi siirtää siihen miten ihmisten työssäjaksamista tulisi edistää

se edellyttää myös työnantajilta vastuuta

valiokuntahan itse asiassa mietinnössään lievensi maanomistajan kannalta tätä alkuperäistä lausuntoa elikkä siinä pitää ottaa huomioon mihin sijoitetaan esimerkiksi näitä teleantenneja ja näin yhteistyössä sitä tehdään

olisin sen verran vielä palannut tuohon siirtovelvoitteeseen kun en ehtinyt tuossa varsinaisessa puheessani sitä sanoa että sehän on toki tekijänoikeuslakiin liittyvä laki ja se täytyy sitten jossain vaiheessa varmasti säätää

voi olla että veronalennuksiin ei ole varaa tulevaisuudessa pitkiin aikoihinkaan että en minäkään sitä allekirjoita mutta nyt mennään näin

siv on pitänyt sitä lausunnossaan tärkeänä koska komissio on tehnyt huomautuksen että tekijöille esittäjille ja tuottajille taataan oikeus korvaukseen jakeluvelvoitteen alaisten kanavien edelleenlähettämisestä

missä määrin seuraatte paikallisradiotilannetta

ja millä me voisimme mahdollisesti tulevaisuudessa tätä tietoyhteiskuntakaarta sillä tavalla päivittää että me luomme mahdollisuuksia alalle tuleville yrittäjille

nythän muun muassa näissä lyhytaikaisissa luvissa emme lobbareita kuunnelleet vaan annoimme luvan myydä mainoksia eikä vain sponsorointia

tässä mielessä sananvapauden kannalta ja alueiden tiedonvälityksen kannalta olisi tärkeää maakunnissa että siellä on semmoisia todellisia kaupallisia radioita jotka lähettävät myös paikallista ohjelmaa ettei se jää pelkästään yleisradion harteille

arvoisa puhemies

älytvt pystyvät lähettämään muun muassa yleisradion areenaa ja erilaisia katsojapalveluita ja on tärkeää että laajakaistaverkkojen kapasiteetti on riittävä ja että televisiolähetyksiä ja muuta verkon kapasiteetin kannalta haastavaa sisältöä voidaan lähettää laajakaistaverkkojen välityksellä yhtäaikaisesti myös suurille katsojaryhmille

olennaista on että löydetään pikaisesti malli jossa suomalaisten verkko operaattoreiden verkoissa pystytään lähettämään teräväpiirtolähetyksiä ja muuta paljon kapasiteettia vievää sisältöä

nyt kun ilmailulaitoksesta tehdään osakeyhtiötä niin kysyin asiantuntijoilta sitten miten keski euroopassa mannermaalla on näitä yhtiöitetty ja missä muodossa eli onko virastomuoto vai osakeyhtiömuoto

myös yleisradion taholta tuli tästä kovasti toivomuksia että tämä multicasting kehittyisi mahdollisimman pitkälle ja että he voisivat tulevaisuudessa luottaa siihen että myös tosiaan netinkin kautta voidaan televisio ohjelmia vastaanottaa olkoonkin että myös perinteisten muotojen täytyy säilyä ihan antenni ja kaapelitalouksien

se on erittäin tärkeä matkailun ynnä muun elinkeinoelämän kannalta

timo korhonen puhui juuri siitä pitäisikö sitten määritellä tämän julkisen palvelun tehtävä vähän niin kuin yleisradiollakin on vai riittääkö tosiaan tämä edustaja seurujärven mainitsema verkostoperiaate josta suomi voisi nyt sitten tehdä eri lain kun se on kirjattu tuonne eun komissioonkin

jos markkinatalous ei toimi ja tällainen osakeyhtiömuoto ei toimi niin silloin verkostoperiaatteella voidaan vedota siihen että tätä toimintaa täytyy pitää yllä ja se on niin kuin strategista toimintaa jolla lentoasemaverkosto meillä säilyy

nimenomaan tärkeä asia on myös se että saisimme uusia liikennehankkeita rahoitettua

kysyisinkin pääministeriltä ja ministereiltä

ehkä liikenneministeri berner voisi vastata myös siihen missä vaiheessa lähdetään tätä väylärahastoa rakentamaan että saamme tätäkin kautta työtä kansalle

tämähän on ollut yksi syy myös siihen että katsotaan nyt uudelleen uudella silmällä näitä lähikenttiä

mutta uskon että meillä tietysti tampere pirkkalan kenttä on tarpeellinen ulkomaanliikenteen kannalta joten voisi olla hyvä vaihtoehto myös siinä mielessä että osa helsingin liikenteestä voitaisiin siirtää sinne

aluehallintouudistuksen myötä maakuntien roolia suunnittelussa ja päätöksenteossa vahvistettiin sektorikohtaisesta putkihallinnosta pyrittiin ministeriöiden ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön päällekkäisiä toimintoja karsittiin

vaalipiirijako suurkuntauudistus sekä hallituksen pyrkimys vahvistaa keskuskaupunkien asemaa muokkaavat hallintoa harvainvaltaiseen suuntaan

on erittäin tärkeää että ministeri on ymmärtänyt totaalisesti tämän että ihmisiä täytyy kuulla ja myös viestintäpolitiikassa täytyy taistella tällaisia keskittymis tai kansainvälistymisomistamisen trendejä vastaan

itse tulen pirkanmaan keskuskaupungista ja tuntuu siltä että kyllä elyn ja avin virkamiehet keskustelevat lähinnä tampereen kanssa mutta miten maakunnan reuna alueilla saadaan ääni kuuluville

mutta se että ihmisille tarjotaan vaihtoehtoja että ai tällaistakin ohjelmaa on olemassa ja tällainenkin radio on olemassa se on minusta tärkeää että ihmiset voivat sitten tehdä niitä valintoja

samallahan he ovat niin kuin syömässä itseltään työpaikkaa

jos se on vain yhtä ketjua jossa yhdestä paikasta lähetetään koko valtakunnan ohjelmaa niin ei se palvele sitä tarkoitusta mikä on sananvapauden merkitys ja mikä on sen sivistyksellisyyden merkitys

tässä mielessä vaikka meillä ei ole paluuta enää sinne väkisin sivistämiseen ehkä pikkasen sitä peräänkuuluttaisin että ihmisillä olisi mahdollisuus oppia

mutta kyllä tässä minun mielestäni kaupallisellakin kentällä jonkunlaista vastuuta jonkunlaista etiikkaa pitäisi olla sen suhteen mitä ihmisille lähetetään vai onko se pelkkää jukeboxia jota sieltä tulee

samaan aikaan kun tätä aluehallintouudistusta toteutettiin oli myös resursseista pulaa

oli tuottavuusohjelma ja se tietysti söi tältä aika paljon rahaa

olen kuitenkin erittäin otettu siitä että ely keskuksessa ymmärretään että meille ovat tärkeitä nämä maakunnan sisään ja ulosmenotiet nämä väylät niin kuin meillä pirkanmaalla kolmostie ysitie ja kaksitoistatie

lautakunta ei hyväksy rakentamisen ohjaamisen seudullisia periaatteita

olen siitä tehnyt myös kirjallisen kysymyksen ja sen sisältö on nimenomaan se että puututaanko tässä ihan perustuslaillisiin oikeuksiin jos ihmiset eivät voi rakentaa vapaasti haja asutusalueille ja suurkaupunkien liepeille

esimerkiksi pirkanmaalla ely keskus kumosi ylöjärven rakennuslautakunnan myöntämät kahdeksan omakotitalojen rakennuslupaa siinä aika lähellä tietysti tätä voi sanoa kaupungin lievealuetta mutta kuitenkin selkeää maaseutua